minä en ihan pelkästään pidä positiivisena tätä kasvavaa alaa koska siinä on nähtävissä se että näitä toimeksiantosuhteita annetaan herkästi henkilöllä saattaa olla jopa ihan muutamia tällaisia toimeksiantajia jotka käyttävät näitä tällaisia sähköisiä työosuuskuntia ja helpottavat sitä omaa tilannettaan eivätkä halua maksaa näitä erilaisia palkan sivukuluja eivätkä eläkemaksuja kun laittavat sen usein nuoren työntekijän maksamaan itse ne sitä kautta että he ovat mukana tällaisessa laskutusosuuskunnassa

missä sitten voi ajatella ja katsoa että oikeastaan kysymys onkin työsuhteesta jos niitä toimeksiantajia on vain yksi tahi kaksi mutta kuitenkin sitten työntekijä on laitettu siihen asemaan että hänen tämän työosuuskunnan kautta täytyy nämä laskutuksensa tehdä

toivon että tämä hyvä idea ja hyvä asia sinällään ei muuttuisi tietynlaiseksi niin kuin voisi sanoa vähän niin kuin harmaalla alueella olevaksi palkkatyön ja palkkasuhteen työsuhteen kiertämiseksi

sitä en toivo

sain pontimen tämän lakialoitteen tekemiseen siitä kun täällä eduskunnassa alkusyksystä käsiteltiin kansalaisaloitetta jossa haluttiin kiristää lapsiin kohdistuneitten seksuaalirikosten rangaistusasteikkoa

kävimme täällä silloin hyvän keskustelun ja eipä eduskuntasalista löytynyt laisinkaan soraääniä siihen etteikö näin tulisi tehdä

siinä keskustelussa kuitenkin nousi esille se huoli mikä usein näitten uhrien kohdalla on elikkä monta kertaa kerkiää tapahtua niin että tuo syyteoikeus vanhentuu nykylainsäädännön mukaisesti kakskymmentä

q q

sen illan aikana kun istuin omassa työhuoneessani tuon keskustelun päätteeksi sain pari puhelinsoittoa joissa hyvin koskettavalla tavalla naisia kertoi niistä traagisista tapahtumista mitä heidän elämäänsä oli kohdannut

monta kertaa niissä tuli esille se kuinka pahalta tuntui kun nämä asiat oli omassa elämässään siinä heti täysi ikäisyyden aikana kun ihmisen elämä lähtee rakentumaan ja ovat ne elämän isot ruuhkavuodet halunnut unohtaa ja haudata ja halunnut katsoa eteenpäin elämässä niin hyvin kuin se niissä elämäntilanteissa oli ylipäätänsä ollut mahdollista ja vasta ehkä siinä vaiheessa kun oli syntynyt omia lapsia ja juuri ehkä silloin kun omat lapset olivat sen ikäisiä että oli itse kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä nämä kaikki asiat sieltä omasta historiasta palautuivat mieleen mutta sitten usein oli se tilanne että oli liian myöhäistä tehdä enää asialle mitään

myöskin oli niitä tilanteita joissa joutui seuraamaan sivusta kuinka sitten näihin tekoihin syyllistynyt vietti kulissielämää eikä koskaan tätä asiaa pystynyt tunnustamaan tai edes pyytämään anteeksi niin kuin eräskin soittaja sanoi että ei hän edes tästä oikeusjutusta mutta kun olisi edes pyytänyt anteeksi

niin kuin tuossa kuvasin niin se henkinen irtaantuminen ja itsenäistyminen omista vanhemmista tapahtuu kehityspsykologian mukaan lopullisesti yleensä vasta kolmekymppisenä ja samaan ajankohtaan tyypillisesti ajoittuu tänä päivänä myös tuo oman perheen perustaminen ja ehkä juuri siksi nämä asiat nousevat pintaan vasta siinä vaiheessa

tietysti lainsäädännöstä huolimatta ihmisten elämänhistoriassa on niitä asioita jotka saattavat olla esimerkiksi sukulaisuus saattaa olla niitä jotka estävät näitten asioitten esille nostamista

siinäkin mielessä tiedän sen että tämä lakialoite ei tule näitä asioita kaikilta osin parantamaan mutta kuitenkin se antaa mahdollisuuden niille ihmisille jotka haluavat hakea myöskin oikeusteitse hyvitystä sille mitä on tapahtunut

on tietysti kritisoitu sitä että kun näitä vanhentumisaikoja pidennetään se antaisi vääränlaista toivoa jos on vaikea saada näyttöä näistä rikoksista

mutta on todellakin tapauksia jolloin erilaisia isoja seksuaalirikosvyyhtejä on paljastunut ja näitä pitäviä todisteita on voitu saada sitten todistajanlausuntojen ja tallenteitten kautta

toivonkin että tämä tulee nyt käsittelyyn yhtä aikaa kuin tuo kansalaisaloite lakivaliokunnassa ja toivon sille menestystä siellä valiokunnassa

siinä keskustelussa mitä täällä käytiin hyvin monet edustajat sanoivat että vielä olisivat toivoneet että tämä vanhentumisaikapykälä olisi ollut tässä kansalaisaloitteessa ja tätä kautta tämä asia nyt tulee mahdolliseksi korjata

arvoisa rouva puhemies

talousvaliokunnassa jossa varsinaisesti tämän hallituksen esityksen mietintö laadittiin kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto tekivät hyvää yhteistyötä ja jättivät yhteisen vastalauseen jossa esitämme sitten toisessa käsittelyssä tämän lakiesityksen hylkäystä

ensinnäkin kyselyt osoittavat että tällä hetkellä kuluttajat ovat varsin tyytyväisiä näihin kaupan nykyisiin aukioloaikoihin ja siksi sellaista selkeää kuluttajista lähtevää tarvetta aukioloaikojen täydelliselle kumoamiselle ei mielestämme ole

toisaalta on sitten huomioitava myöskin se että tällä hetkellä tämä lainsäädäntö taas yrittäjän näkökulmasta saattaa vaikuttaa varsin sekavalta erilaisten poikkeusten muun muassa juhlapyhien kohdalla olevien poikkeusten takia ja niinpä tässä meidän vastalauseessamme tuomme esille sen että on selkeä tarve tämän nykyisen lain korjaamiselle mutta ei suinkaan niin että olemme sen lainsäädännön sitten kokonaan kumoamassa

vastalauseessa tuomme esille myöskin sen mitä täällä edustaja mäkisalo ropponenkin toi edellä esille että parturi ja kampaamoala voidaan rajata kokonaan tämän aukiolosääntelyn ulkopuolelle

tietenkin sinällänsä täytyy sanoa että olemme tyytyväisiä siitä että hallitus pienensi näitä leikkauksia mutta siitä huolimatta nämä leikkaukset mitkä kohdistuvat sekä tänne yksityispuolelle että myöskin sitten lääkekorvauksiin ovat monille pienituloisille eläkeläisille kohtuuttoman suuria

on tosiasia että maitoa voi käydä ostamassa etukäteen kaupasta mutta niitä hiuksia on vähän hankala juhliin laitattaa montaa päivää etukäteen ja siinä mielessä näemme sen että on selkeästi myöskin kysymys hyvin toisentyyppisestä alasta

ja niin kuin täällä kuultiin aika monet näistä hallituksen esittämistä leikkauksista kohdistuvat juuri niihin samoihin ihmisiin jotka sairastavat paljon joilla on pienet tulot ja monilla on pitkäaikaisia kroonisia sairauksia

yleensä nämä parturi kampaamot ovat pieniä liikkeitä joissa varmastikin sitten tällaista voisi sanoa yhteiskunnan suurta rytminmuutosta tuskin on tapahtumassa vaikka näiden kohdalla tätä aukiolosääntelyä vapautettaisiin

siinä mielessä täytyy sanoa että on tosi kohtuutonta että hallituksen leikkauspolitiikka kohtelee juuri näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia erityisen kovasti

lisäksi täytyy myöskin huomioida se että tammikuussa kun nämä monet lääkekatot ovat vielä kertymättä miltä tuntuu täälläkin totuttava kyläkertymät ja omavastuut vasta kertyvät on todellakin ihmeteltävä millä monet pienituloiset eläkeläiset sen tammikuun oikeastaan selviytyvät

kristillisdemokraatit näkevät tärkeänä sen että on tunnistettava että kaupan aukiololla on merkittävä tällainen yhteiskunnan rytmiä säätelevä vaikutus ja myöskin katsottava minkälaiseen kulttuuriin meidän eurooppalaiset arvomme pohjautuvat ja siellä hyvin vahvana näkyy tällainen yhden yhteisen lepopäivän rytmitys viikossa

heillä on kyllä todellakin hyvin hyvin vaikea aika edessänsä ennen kuin sitten katot tulevat vastaan ja sitä myöten sitten kustannukset eivät enää paina heidän omaa kukkaroaan

tässä lääkekorvausten kohdalla erityisesti on huomioitava se että kristillisdemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan esittävät sitä että me kompensoisimme tätä alkuomavastuuta vuosittaista maksukattoa alentamalla ja se todellakin helpottaisi sitten monien ikääntyneitten ihmisten tilannetta ja olisi juuri apuna tähän raskaaseen alkuvuoteen

näemme tärkeänä sen että olisi ollut syytä tehdä nyt laajat vaikutusten arvioinnit ja myöskin katsoa vähän miten kansainvälisesti miten esimerkiksi euroopassa tällä hetkellä kauppojen aukioloa säännellään

ei puhettakaan että se elämänrytmi siellä olisi muuttumassa ja siinä mielessä jollakin tavalla tuntuu että suomi tässä nyt hyppää ilman vaikutusarviointia sitten aivan toiseen ääripäähän

en käy niitä nyt tässä niin syvällisesti läpi mutta siellä otettiin kantaa muun muassa työturvallisuuteen tietenkin tähän perhe elämän järjestämiseen työmatkoihin päivähoidon järjestämiseen ja myöskin sitten siihen että tästä lainsäädännöstä ei tehty sukupuolivaikutusten arviointia

täällä lainsäädännön perusteluissa todettiin että mitä tulee näihin nykyisiin aukioloaikoihin niin kuntaliitosta oli todettu että niillä ei ole ollut suurta vaikutusta mutta nyt puhutaan aivan toisenlaisesta vapauttamisesta eli täydellisestä liikeaikalain kumoamisesta

ja ehkä vielä olisi hyvä huomauttaa myöskin siitä että tietyillä alueilla vaikkapa joukkoliikennepalvelut saattavat olla sen tyyppisiä että saattaa olla hyvin hankalaa sitten näitä työmatkoja järjestää esimerkiksi julkisen liikenteen kautta

niinpä näitten monien erilaisten seikkojen johdosta kristillisdemokraatit yhdessä vasemmistoliiton kanssa ovat esittämässä tämän lakiesityksen hylkyä

edustaja sarkkinen tuossa hyvin toi esille sen miten nyt sitten tämä täydellinen aukioloaikojen vapauttaminen saattaa näitten pienten niin sanottujen kivijalkakauppojen tilannetta heikentää koska ne ovat nyt voineet hyötyä siitä että ovat nykyisen lainsäädännön sisällä voineet vapaammin säädellä aukioloaan

kun mietitään niitä kansainvälisiä viestejä täällä on nostettu esille imf niin kansainvälinen viesti on myös se että komissio on huomauttanut että suomen kaupan rakenne on jo tänä päivänä erittäin keskittynyttä

edustaja heinoselle haluaisin sen verran huomauttaa että niissä aiemmin poikkeusluvan saaneitten kampaamojen tuoleissa siinä saman kampaamon tuolissa tai useammassa tuolissa rinnakkaisessa tuolissa on saattanut istua useampia naiskansanedustajia

elikkä ei se tarkoita sitä että naiskansanedustajat olisivat olleet laittomasti kampaamossa kun lukumäärä ylittää sen lupaa hakeneitten kampaamojen lukumäärän

tämä nyt täytyy ihan tämmöisenä perusmatemaattisena faktana huomauttaa että kyllä yhdessä kampaamossa on useampia tuoleja ja useampi kansanedustaja mahtuu sinne

todellakin varmasti sekä eläkeläisjärjestöjen että opposition vahvojen vaatimusten vuoksi tämän eläkeläisten asumistuen yhdistämisen tähän yleiseen asumistukeen ja siten erillisenä asumistukena lakkauttamisen hallitus joutui perumaan ja siitä olemme tyytyväisiä

mutta hallitus kuitenkin jäädyttää tämän asumistuen enimmäisasumismenot mikä näiden nousevien asumiskustannusten tilanteessa tosiasiassa tarkoittaa leikkausta sekä yleiseen että eläkkeensaajan asumistukeen

edustaja saarikko kyllä täällä ihan ansiokkaasti nosti esille tämän koko voisi sanoa asumistukijärjestelmän ongelmallisuuden ja sen ongelmallisuuden kun sitä lähdetään miettimään vaikkapa suhteessa toimeentulotukeen taikka siinä vaiheessa kun henkilö esimerkiksi ottaa vastaan lyhytaikaista työtä

todellakin se on varsinainen viidakko ja olen samaa mieltä siitä että tämä sosiaaliturvan uudistamista valmistellut sata komitea joka kehotti tähän yksinkertaistamiseen on kyllä varmasti lähtökohtaisesti oikeassa

mutta se että hallitus kiireessä oli sitten yhtäkkiä poistamassa kokonaan tämän eläkeläisten asumistuen ilman erillisiä vaikutusarvioita olisi ollut kyllä aivan kohtuutonta

toivonkin että tässä asumistukijärjestelmän selkeyttämisessä sekä hallitus että oppositio voisi tehdä tällä vaalikaudella hyvää yhteistyötä esimerkiksi siinä vaiheessa kun mietitään erilaisia perustulo tai perusturvaratkaisuja ja sitä millä tavalla tämä asumistuki vaikuttaa vaikkapa sitten työn vastaanottamisen kannattavuuteen

kristillisdemokraateillahan on tässä oma kannustava perusturvamallinsa jossa katsomme että aina kun ihminen ottaa vastaan työtä on jäätävä enemmän käteen kuin mitä sitten tuet ja verotus vievät niistä työllä hankituista euroista

mutta kaiken kaikkiaankin kristillisdemokraatit ovat mukana tässä opposition yhteisessä vastalauseessa ja äänestämme sen mukaisesti

en käytä pitkää puheenvuoroa totean vain että kristillisdemokraatit ovat myöskin omassa vaihtoehtobudjetissaan lähteneet siitä että lääkekorvausmenoja ei tule vähentää

olemme samoin olleet huolestuneita kuten täällä monissa puheenvuoroissa on oltu siitä miten tämä lääkekorvausmenojen vähentäminen yhdistettynä siihen että myös matkakustannusten korvauksia vähennetään ja että sen lisäksi monet erilaiset asiakasmaksut nousevat tulee vaikuttamaan yksiin samoihin ihmisiin

siinä mielessä ei todellakaan pystytä puhumaan edes säästöistä koska siinä elämäntilanteessa olevat joutuvat monta kertaa sitten näitten kohonneitten kustannusten takia toimeentulotuen asiakkaiksi ja sitä kautta sitten se mitä kuviteltiin säästettävän itse asiassa tulee muuta kautta kustannuksiksi

niin kuin totesin kd ei kannata näitten lääkekorvausmenojen vähentämistä kokonaisuutena mutta sen sijaan tämän lääkekorvausjärjestelmän rakenteellisen uudistuksen kohdalla meiltä löytyy ymmärrystä tälle hallituksen linjalle eli sille että otetaan käyttöön tämä alkuomavastuu ja sitten taas toisaalta tätä peruskorvausta nostetaan

tämän alkuomavastuun kautta vapautuvat määrärahat tulisi meidän mielestämme sitten kohdentaa toisella tavalla elikkä ne tulisi kohdentaa tähän lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen

jos tämä uudistus tehtäisiin tällä tavalla niin kuin kd esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan niin silloin tämä yhteiskunnan tuki kohdistuisi nykyistä paremmin niihin ihmisiin jotka joutuvat säännöllisesti käyttämään pitkäaikaista lääkehoitoa

tämä varmasti omalta osaltaan helpottaisi myöskin näitten ikääntyvien ihmisten taloudellista tilannetta sekä monien kroonisia sairauksia sairastavien tilannetta

keskustelu päättyi

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan

siitähän ihan silloin ensimmäisillä kyselytunneilla nousi keskustelu ja täällä silloin ministeri rehula lupasi että kaikista hänen hallinnonalansa hallituksen esityksistä tullaan tekemään sukupuolivaikutusarviointi ja tuntuu kyllä hämmentävältä että kun täällä monena iltana on käsitelty näitä esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöjä niin täällä on useita edustajakollegoja jotka ovat jo sanoneet että he ovat suurin piirtein kyllästyneet toistamaan sitä että tästäkin hallituksen esityksestä puuttuu se sukupuolivaikutusarviointi

ymmärrän että tuoreella hallituksella on kiire saada näitä erilaisia esityksiä eteenpäin mutta kyllä siinä pitäisi kuitenkin muistaa se hyvän lainsäädäntötavan noudattaminen ja näitten vaikutusarvioitten tekeminen

kristillisdemokraateille esimerkiksi tämä lapsiasioitten vaikutusten tutkiminen on ollut tärkeää ja täällä tällä viikolla käsiteltiin tämä lapsilisien indeksisidonnaisuuden purkaminen

siinähän perustuslakivaliokunta huomautti ihan siitä että tämä vaikutusarviointi oli kyllä todellakin tehty mikä on tietysti sinällänsä hienoa mutta huomautti siitä että se oli tehty huonosti koska siinä oltiin tutkittu tämmöistä keskimääräisyyttä että mitä se keskimäärin vaikuttaa

elikkä siellä ei oltu otettu huomioon sitä että esimerkiksi monilapsisissa perheissä se vaikutus on aivan toisen tyyppinen kuin mitä se on vaikka yksilapsisessa perheessä ja toisaalta yksinhuoltajaperheessä se on taas jotakin muuta kuin kenties siinä keskimääräisessä isä äiti ja kaksi lasta perheessä

edustaja järvinen otti vielä esille tämän klausuulin jolla sitten nämä pienet kauppaliikkeet näissä kauppakeskuksissa suojattaisiin ja nyt täytyy muistuttaa siitä mitä edustaja laukkanen täällä totesi että talousvaliokuntahan sai lausunnon muun muassa kauppaketju haloselta jonka omistukseen kuuluvat myöskin carlson tavaratalot jotka toimivat tällaisissa kauppakeskuksissa

näille suurille liikkeille joissa nämä henkilömäärät eivät rajoitu sen mukaisesti kuin lainsäädännössä on sanottu tulee ongelma että jos heidän eettiseen arvoperustaansa kuuluu esimerkiksi se että he eivät halua pitää kauppaliikkeitä auki sunnuntaina niin heitä nämä suojaukset eivät nyt sitten tule koskemaan

tosin heillä taitavat kauppaliikkeet olla sillä tavoin että he eivät ole mukana näissä erilaisissa liikekeskuksissa vaan itse omistavat nämä omat kiinteistönsä jolloin heille ei tätä vastaavanlaista pakotetta ole

mutta tässä nyt voisi sanoa että tässä nyt on varsinainen pakkolaki esimerkiksi halosen kauppaliikkeelle joka joutuu tätä noudattamaan siitä huolimatta että heidän eettinen arvoperustansa lähtee siitä että he haluavat pitää sunnuntain vapaana kaupasta

kyllä tämä on minun mielestäni aika lailla semmoinen vakava huolenaihe voidaanko tällä tavalla pakottaa sitten kauppaliikkeet pitämään auki sunnuntaisin kauppansa jos he eivät sitä halua eivätkä evätä hitti puuta vaan omaksuu he tipu tämän suojaklausuulin sisälle

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

kun lukee tämän hallintovaliokunnan mietinnön johon sivistysvaliokunta on antanut lausunnon niin täällä erityisesti nostetaan esille hyvin huolestuttavin äänenpainoin kaiken kaikkiaan tämä opetustoimen rahoitus

meidän sivistysvaliokunta arvioi että nykytilanteessa koulutuksellinen tasa arvo kunnittain on jopa vaarantumassa rahoituksen vuosia kestäneen vähenemisen vuoksi

siinä mielessä tuntuu kyllä todellakin huolestuttavalta että valiokunnassa on päädytty kaikesta huolimatta nimenomaan opetustoimesta tekemään nämä nipistykset

täällä sitten ihan tässä sivistysvaliokunnan lausunnossa nimenomaan tuodaan esille se että valtiolla ei ole käytössä lainsäädäntöön nojautuvaa ohjausjärjestelmää niin että voitaisiin tehokkaasti vielä puuttua näihin järjestämisissä tapahtuviin heikennyksiin opetuspalveluissa

heillä on joku erityinen syy minkä tähden heillä on tämä pidennetty oppivelvollisuus

se todellakin sekä parantaa työssäjaksamista että sillä autetaan työllistyneiden sijaisten työllistymistä myöskin jatkossa

itse asiassa niin kuin edustaja gustafsson täällä totesi vuorotteluvapaa on ollut ainut sellainen järjestelmä joka on jakanut työtä ja toisaalta sitten työttömien työmarkkina asema on selkeästi parantunut

on sanottu suoraan että on mahdollista että julkisen talouden nettokustannukset vuorotteluvapaajärjestelmästä ovat vähäisiä ja korkean työttömyyden oloissa työttömyysturvaan saattaa joissakin tapauksissa syntyä säästöä

eli valiokunta jo itsessään toteaa että nämä valmistelut ovat jälleen kerran olleet heppoisia ja puutteellisia ja tämä on minun mielestäni huolestuttavaa

todellakin toivon että tämä vuorotteluvapaajärjestelmä pikemminkin voisi kehittyä tällaisessa työttömyysajassa missä me olemme kuin että sitä ruvetaan heikentämään

ehkä on hyvä palata taas tähän joulunalushenkeen ja todeta täällä yhdessä että olemme kaikki armon ja armollisuuden sanoman tarpeessa

siitä varmasti olemme täällä yhtä mieltä ja olisinkin kysynyt sekä pääministeri että valtiovarainministeri kun viittasitte tähän vaikutusten arviointineuvoston perustamiseen

se on ollut esillä myöskin eu lainsäädännön arvioinnissa ja haluaisinkin tietää onko aloite tullut nyt enemmänkin sieltä eu lainsäädännön puolelta ja millä tavalla tätä asiaa on tarkoitus viedä eteenpäin ja tulemmeko huomioimaan näissä myöskin sekä eu taustaista direktiivitaustaista lainsäädäntöä ja sen valmistelua kuin myöskin sitten kansallisista tarpeista lähtevää valmistelua